arvoisa puhemies

olen kysyjän kanssa täysin samaa mieltä ja uskon että koko hallitus siitä että meidän on kaikin keinoin pyrittävä pitämään jokaisesta suomalaisesta työpaikasta kiinni

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

niin kuin entinen elinkeinoministeri nykyinen kansanedustaja pekkarinen hyvin tietää yritysten suhdannenäkymään vaikuttaa luonnollisesti kaikkein eniten se mitä euroopassa ja niillä meidän vientimarkkinoilla tapahtuu

on syytä varmaan tarkentaa heti aivan aluksi että hallitus ei ole tilannut vaan vr osakeyhtiö on tehnyt päätöksen yhtiökokouksessa tilata näitä kyseisiä vaunuja avoimen tarjouskilpailun kautta

hallitus budjettiriihessään päätti joistakin myönteisistä ympäristötoimista muun muassa rikkipesureiden tukemisesta niiden käyttöönotosta jotta suomalainen tonnisto voisi investoida puhtaampaan teknologiaan

tämä yleinen tilanne on meillä kaikilla tiedossa ja sen vuoksi niin edellinen kuin nykyinen hallitus on aktiivisesti toiminut estääkseen eurooppalaisen luottolaman ja siitä seuraavan jättityöttömyyden

tietenkin sitten aikanaan selviää miten kilpailussa käy mutta uskonpa että ei ole niin kauhean epäisänmaallista toivoa että kajaanissa toimiva transtech tässä kilpailussa pärjäisi

mutta tuo päätös ei ole varmasti riittävä koko tähän teollisuuden kokemaan uhkaan ja hallitus päätti että kehysriihessä maaliskuuhun mennessä me arvioimme tuon kustannusvaikutuksen ja arvioimme millä keinoilla pystymme parhaiten tuohon tilanteeseen

mutta kilpailussa on eu lainsäädännön mukaiset velvoitteet ja periaatteet ja aikanaan sitten tiedämme mihin tulokseen päädytään mutta haluan nyt alleviivata

on hyvä ehkä todeta taustaksi se minkä totesin kaksi viikkoa sitten että olen asettanut kolmihenkisen asiantuntijatyöryhmän arvioimaan kannustinpalkkausta ja myös eläkejärjestelmiä

näin ollen yhtiö on pakotettu sopeuttamaan ja parantamaan kulurakennettaan ja näitä neuvotteluja on käyty henkilöstön kanssa ja aika onnistuneesti kuitenkin on päästy nyt eri ryhmien kanssa sopimuksiin

lisäkysymys

hallitus on jo hyvissä ajoin käynnistänyt monia toimia joilla tähdätään korvaavien työpaikkojen luomiseen

mitä tulee nyt tähän maapalveluyhtiön tilanteeseen joka koskee juuri näitä matkalaukkuja niin siinähän on kysymys siitä että tuo liiketoiminta on myyty tälle baronalle

se ongelmahan nimenomaisesti tämän päätöksen taustalla on se että sanomalehtipaperin kulutus noin kansainvälisestikin ottaen on voimakkaasti laskenut

valtio omistaja ohjeisti valtio omisteisten yhtiöitten palkkiokäytäntöä ja eläkekäytäntöä viime syksynä ja jos tuota juttua lukee vähän ajatuksella niin huomaa että aika hyvin nuo ohjeet on läpi vietykin noihin yhtiöihin

yhtiön työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä baronan palvelukseen niin että siinä mielessä kuitenkin tuo muutos on paljon työtäkin ovat halunneet täytynyt edustaja skinnari tässä on varmasti yleisempää kiinnostusta jo ennen paini työntekijöiden kannalta pehmeä

meillä on esimerkiksi osakepalkkioissa ja tulospalkkioissa katot me olemme tässä suhteessa euroopassa edelläkävijä

eli tämä kerta kaikkiaan tämä sanomalehtipaperin kysyntä ja hintatilanne on niin heikko että tämä päätös oli sitten nähtävästi yhtiön hallituksen näkökulmasta ainoa vaihtoehto

varmasti kaikista suomalaisista tuntui yhtä pahalta tuon ilmoituksen kuullessaan

heidän itä edustajia jotka haluavat esittää lisää kysymykseen ilmoittautumaan painamalla tee

nokia on näitä ilmoituksia tehnyt aiemminkin ja valtio on yhteistyössä nokian kanssa käynnistänyt erilaisia ohjelmia joiden tavoitteena on nimenomaisesti näille työntekijöille ja heidän perheilleen luoda uskoa ja toivoa tulevaan ja tulostakin on saavutettu

on kuitenkin hyvä ehkä muistaa että itse tavoite se että suomenlahti puhdistuu on tietenkin kannatettava mutta suomen kannalta se että tuo kilpailuhaitta tulee niin isosti suomalaisen vientiteollisuuden maksettavaksi ja kannettavaksi on totta kai erittäin iso uhka ja huolestuttava asia

on siinä varmasti muutamia esimerkkejä jotka eivät olleet tietoja toimittaneet mutta omistajaohjaus tekee toukokuussa koosteen ja tulemme tuon koosteen totta kai julkistamaan verkkosivuillamme ja muutoinkin

siitä mitä keinoja on käytettävissä tehdään selvitykset ja johtopäätökset tuohon kehysriiheen mennessä

arvoisa puhemies

tietysti ensimmäisenä pitää täsmentää hyvin tarkkaan se mikä se kustannusvaikutus on ja mille teollisuudenaloille jotta osaamme sitten valita juuri siihen tilanteeseen oikeat keinot

arvoisa puhemies

eli päätöksiä on sitten odotettavissa keväällä mutta hallitus kyllä jakaa tämän huolen ja väittäisin niin että olemme kyllä kaikilla rintamilla tehneet kaikkemme sen eteen että olemme hakeneet lykkäystä olemme hakeneet muutosta mutta tässä asiassa yksinkertaisesti lopputulema on tämä

puhemies

totta on että suomessa aika laajalti käytetään nimenomaisesti kontupohjan sanomalehtipaperia mutta millään tämän talon tai valtioneuvoston päätöksellä me emme tuohon sanomalehtipaperin kysyntätilanteeseen tai hintatilanteeseen pääse vaikuttamaan

kysymyksestä siitä kuinka ajankohtainen asia tämä mahdollinen jakeluiden yhdistyminen ja siitä seuraava niin kutsuttu yötyö on olen siis käynyt itellan johdon kanssa keskusteluja ja sieltä vakuutetaan että tämä asia ei ole ajankohtainen

ei pelkällä aatteella voida liikeyrityksiä pyörittää vaan niiden täytyy sopeuttaa tilanteeseen kulurakennetta ja tätä työtä tehdään koko ajan

mutta totta kai tämä kokonaisarviointi on ollut hallituksella tiiviisti tarkastelussa ja sen vuoksi on jo käynnistetty näitä korvaavia toimia ja uskon että tulevaisuudessa niistä saamme kuulla lisää

pyrimme semmoiseen ratkaisuun että todellakin jatkossakin meillä on helsinkiä pääpaikkanaan pitävä kansallinen lentoyhtiö jossa valtiolla on enemmistö niin kuin omistajaohjauslaki edellyttää

näin ollen tämän yötyöasian käyttäminen ikään kuin perusteena näissä työmarkkinaneuvotteluissa ei ole siis ajankohtaista

edustaja on täysin oikeassa siinä että pohjoisten alueitten merkitys on monella tapaa kasvamassa siitä syystä että sillä alueella sijaitsee hyvin paljon mineraaleja

muun muassa nämä hallituksen energiapäätökset ja bioenergiaan ja uusiutuvaan energiaan tähtäävät päätökset luovat edellytyksiä sille että korvaavia työpaikkoja varkauden seudulle nyt ehkä työttömäksi jääville ihmisille syntyisi

edelleen siellä on energiavaroja niin kaasua kuin öljyä ja se että tuo koillinen väylä reitti on avautumassa tulee muuttamaan logistisia reittejä

kysyjä on täysin oikeassa siinä että yhtiö on meille suomalaisille erittäin tärkeä

näinhän ei menneinä vuosina ole tapahtunut ed

eli monella tapaa merkitys on kasvamassa ja niin kuin ulkoministeri totesi haasteita on monenlaisia vaikkapa kaivostoiminnassa se miten se kaivosintressi ja ympäristöintressi pystytään yhteensovittamaan

arvoisa puhemies

mistä laiminlyönneistä nyt on kysymys

arvoisa puhemies

niin kuin totesin tuo selvitys julkistetaan ja jo tuossa jutussa tiedot kertovat että nuo säännöt jotka koskevat yhtäältä palkitsemista eläkekäytäntöjä eläkemaksuja ja ennen kaikkea eläkeikää on otettu huomioon niissä tapauksissa joissa valtiolla on yksiselitteisesti määräysvalta

eräs tapa miten suomi voi tuosta hyötyä on hyvin konkreettinen vaikkapa telakkateollisuus helsingissä

ja elinkeinoministeriö hakee myös sitova varmisti arvoisa puhemies

kysymys on tulevan toimitusjohtajan johtajasopimuksesta

näin ollen on tärkeää että ne ratkaisunavaimet ovat yhtiön sisällä työnantajien ja työntekijöitten käsissä

eräällä tavalla se on myös mahdollisuus

nyt on hyvin keskeistä se että sitä osaamista jota on perinteisesti ollut ikään kuin nokia vetoisissa yrityksissä ja nokiassa pystytään levittämään muille toimialoille ja muihin yrityksiin

kun äsken aloititte puheenvuoronne totesitte että keskustavetoinen hallitus sen jälkeen totesitte että esititte sitä viime kaudella mutta ette saaneet lävitse

vetoan vielä siihen mitä fortumin hallituksen puheenjohtaja on todennut että siinä todetaan valmius jatkaa tuota sopimusta myöhäisemmäksi valtio omistajan ohjeiden mukaisesti

tällä hetkellä todellakin näyttää siltä että keskeisin keino ovat todella nämä kompensaatiot että lykkäystä tai muutosta tähän päätöksen sisältöön ei ole aikaansaatavissa

siinä on tietysti kovasti tavoitetta ja vaikkapa tekesin toimintaohjelmilla tähdätään tähän että ei ole pelkästään sitä kaivostoimintaa vaan on sitä kaivosteknologiaa

suomessa on hyvin johtavia yrityksiä tällä alalla

on ihan totta että t k rahoituksesta tingitään osana näitä säästöpaketteja ja se on tehtävä viisaasti niin että pystytään ylläpitämään sitä innovaatiovetoista kasvua

eli kyllä näillä asioilla on merkitystä mutta samalla viestitän kyllä metsäteollisuudelle ja paperiteollisuudelle että vielä ei ole mielestäni sellaisten johtopäätösten aika että sanottaisiin että suomesta lähtee näin ja näin paljon työpaikkoja vaan rauhallisesti odotettaisiin kuitenkin siihen kevään kehysriiheen jossa hallitus asioita linjaa ja sitten olemme viisaampia tämän asian osalta

näiden palkkiosääntöjen mukaan palkkioiden tulee olla kohtuullisia ja läpinäkyviä

mutta sen osalta mikä koski näitä kansainvälistymisrahoja leikkaus jää aika vaatimattomaksi eli sen osalta tänä vuonna on säästymässä rahoja joita voidaan sitten ensi vuonna käyttää

ne eivät olleet läpinäkyviä ne salattiin

osakeyhtiölaki on tässä talossa säädetty

ne eivät olleet kohtuullisia tilanteessa jossa yritys kävi jatkuvasti säästöneuvotteluja koko henkilöstön kanssa ja samaan aikaan salaa tehtiin johdolle bonuspalkkioita

siis valtion tutkimuspanokset kasvavat ensi vuonna

kuoppa olette ollut säätämässä sitä lakia

vaikkapa näille nokian ihmisille juuri tämä tutkimus ja kehitysvähennys voi olla iso mahdollisuus että ne yritykset jotka eivät näihin päiviin ole palkanneet it osaajia tekisivät niin tulevaisuudessa koska yritysten uudistuminen on kaiken kehittymisen ja työllistymisen ehto

näin ollen tuo tilanne joka yhtiössä tällä hetkellä on käynnissä henkilöstöryhmät ovat ilmoittaneet että he eivät ole valmiita jatkosäästöihin on ymmärrettävä juuri tästä syystä

meillä on peliteollisuudessa sellaisia tähtiyrityksiä jotka houkuttelevat myös ulkomaista pääomaa tänne

arvoisa puhemies

eli niin kuin todettu monenlaisia kasvuhankkeita monia hyviä yritysten hankkeita on käynnissä mutta tärkeintä on tämä yleinen taloudellinen tilanne ja suhdannekuva sen kääntyminen valoisammaksi

mutta sitten kun sääntöjä ja avoimuutta on noudatettu voidaan myöskin harjoittaa kotimaista teollisuuspolitiikkaa siihen yhdistettynä

nyt on erittäin tärkeää että uusi hallitus palauttaa keskusteluyhteyden ja luottamuksen koska valitettavasti finnairin ongelmat eivät ole mihinkään kadonneet

herra puhemies

hallitus on jo käynnistänyt monella paikkakunnalla määrätietoisia rakennemuutoksen vaikutusten hillintään liittyviä toimia ja uusien työpaikkojen luomiseen tähtääviä päätöksiä

tämäkin kysymys on hyvin ajankohtainen nimittäin hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta muutama viikko sitten käsitteli tätä kysymystä millä tavalla valtio ja kunnat yhteistoiminnassa voisivat nopeuttaa tai nimenomaisesti suunnata hankintoja kotimaisiin yrityksiin ja ennen kaikkea tämmöisiin uusiin innovatiivisiin hankintoihin

haluan korostaa että itellan pääluottamusmieskin totesi tämän samoin toimialajärjestön puheenjohtajat nämä suunnitelmat on valmisteltu hyvässä yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa

sillä varmistettiin tuon tehtaan tulevaisuus ja myöskin suomen huoltovarmuus tämän ajoneuvokaluston valmistamisessa

mutta mitä tulee sitten kannuste ja tulospalkkoihin niin suomessa on aika laajasti hyväksytty se että liiketoiminnassa hyviin tuloksiin kannustetaan kohtuullisilla tulospalkkioilla jotka koskevat paitsi johtoa myös henkilöstöä

silloin se haaste on hyvin suuri miten yhteensovittaa ympäristönäkökulmat sitten näihin työllisyys ja elinkeinonäkökulmiin aivan erityisesti tällä kaivospuolella ja edelleen miten yhteensovittaa kaivos ja matkailu

eli he olivat hyvin optimistisella mielellä tämän prosessin osalta

valtio omistajan ohjeet ovat hyvin selkeät tulospalkkioiden osalta

haluan korostaa että tässähän ei ole kysymys nyt palkkojen alentamisesta vaan on kysymys siitä millä tavalla työn tehokkuutta voitaisiin yhtiössä parantaa

me juuri nyt sitten yhteistoiminnassa hallituksen sisällä valmistelemme tämänkaltaista linjausta eli pyrimme suuntaamaan julkisen vallan hankintoja kotimaisiin yrityksiin ja vieläpä niin että niissä on kysymys uusista innovaatioista